tänä vuonna työllisyysnäkymien ja sitä kautta kunnallisveropohjan heikkeneminen laajentaa kriisin koskemaan koko kuntakenttää

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen että menettämisseuraamusten nyt esillä olevien rikosten osalta tulisi määräytyä siten että ne muodostuvat ankaruudeltaan yhtenäisiksi muiden rikosten vastaaviin seuraamuksiin nähden

näitähän on muutama sata taloutta joissa se on mahdottomuus näillä aikarajoilla

siis todella kuntien rahallinen rasite erittäin voimakkaasti tässäkin on vuosien mittaan kasvanut

akuutin suhdannekriisin lisäksi kunnilla on vaikeita vuosia edessä myös keskipitkällä aikavälillä

kun tätä lausuntoa tarkastimme me valiokunnan vastaavat niin minulle ja muutamalle muulle vastaavalle valiokunnan jäsenelle kun kysyin jäi toisenlainen kuva tästä jotta tässä vaan viitataan näiden asiantuntijoitten lausuntoihin

viittaan vielä lakiesityksen

mutta myös allekirjoittaneelle kyllä jäi se käsitys siitä keskustelusta että myös valiokunnan jäsenet ovat tätä mieltä mutta tätä ei ajanpuutteen vuoksi sitten lähdetty enemmän kuitenkaan kaivelemaan

kuntien lähivuosien investointipaineet ovat mittavat johtuen muun muassa rakenneuudistuksista välttämättömistä peruskorjaustarpeista ja kasvukeskusten suurista hankkeista eli veronkorotukset jatkunevat velka lisääntynee ja kuntatalouden ahdinko pahenee

yleispalvelun tarjoajalle on korvattava valtion varoista se osa yleispalvelun nettokustannuksista joka muodostaa tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen

nythän on näin että näitä pilottihankkeita on ollut ja tämä kotouttaminen on erittäin tärkeä siinä nämä resurssit ovat joka tapauksessa olemattomat ja nyt ensi vuoden osalta nämä pilottihankkeetkin päättyvät

en kaikkea tuosta lue siinä on neljä kohtaa mutta mikä on sitten kohtuuton taloudellinen rasite yleispalveluyritykselle

aivan lopuksi liittyen tähän mietintöön vielä lainaan yhden kohdan joka liittyy pakkotilaoikeuden soveltamiseen tai käyttämiseen

aivan lopuksi lyhyesti yhdestä yksityiskohdasta eli harva projektista harvaan asuttujen alueiden viranomaispalvelujen kehittämisprojektista

siinä mukana ovat lappi ja pohjois karjala ja mukana poliisi rajavartiolaitos ja sitten pelastuslaitoksen henkilöt

jälkikäteen budjetin kautta tapahtuva ylimääräisten kustannusten mahdollinen korvaus yrityksille on käytännössä mahdoton sillä tämä yleispalveluvelvoitteen alainen yritys joutuu tekemään käytännössä jo ennakkoon investointeja ja se tietysti on mahdotonta jos ei tiedä rahoituksen määrää eikä aikataulua ajoitusta milloin tämä rahoitus tulisi

valitettavasti tämän projektin niin sanottuihin ensivastevälineisiin ei vieläkään ole rahaa

siis koulutusta on ollut jonkin verran ja kaiken kaikkiaan me tiedämme että tuottavuusohjelman myötä poliisien määrä on vähentynyt rajavartioalueet häviävät ja rajavartiolaitoksen henkilökunta vähenee

aivan lopuksi arvoisa puhemies vielä näistä talousarvion puutteista

nämä tilanteet on mahdollista ottaa huomioon teon kokonaisarvion kautta seikkana joka voi johtaa perustekomuotoisen metsästysrikoksen soveltamiseen törkeän tekomuodon sijasta

kunnille maksettaviin korvauksiin yksin tulleiden pakolaisten nuorten eli näitten alaikäisten tai ainakin jotka ovat ilmoittaneet itsensä alaikäisiksi jälkihoitoon tähänkään pyynnöistä huolimatta rahaa ei ole osoitettu

tämä ptr yhteistyö jossa muun muassa oma kotikuntani ollut pioneeri tässä hommassa sekin murenee koska ei ole näitä työntekijöitä

tämä on todella mahdoton tilanne

eli kyllä tässä vaarana edelleen on kun tämä mietintö on tämän suuntainen että tietynlaisen oikeusmurhan kohteeksi sitten joutuu metsästäjä tai sanotaan myös maatalousyrittäjä tai muu joka puolustaa omaa kotieläintään

tosiasiassa kunnista on viestitetty että näillä nuorilla on todella tarvetta monenlaisten erityispalveluiden saamiseen mutta kuitenkin ne tarpeet jäävät sitten toteuttamatta koska asianomaisia resursseja ei ole

tietysti vähin mitä tässä vaiheessa voitaisiin tehdä ja tavallaan minimi on se että osoitettaisiin todella rahaa myös näihin ensivastevälineisiin

muilla postiyrityksillä on velvollisuus osallistua kustannusten korvaamiseen niiden suomessa harjoittaman postitoiminnan liikevaihtojen tai lähetysmäärien suhteessa siten kuin lailla erikseen säädetään

varmasti kukaan meistä ei näitä törkeitä metsästysrikoksia puolusta

muuten näihin esityksiin en puutu mutta muun muassa tämä perheenyhdistäminen toivottavasti tämän lain kautta parannusta myös tähän tulee ja toivottavasti sitten tosiaan ei käytetä väärin tässäkään näitä suomen lakeja vaan tosiaan perheenyhdistäminen sitten tapahtuu oikeitten periaatteitten mukaisena

en toista sitä mitä puhuin näistä tämänhetkisistä viestintäviraston ja itellan väännöistä mutta sen haluan todeta että tämän kustannuslaskelman tulisi tosiaan perustua yleisesti hyväksyttyihin liiketaloudellisiin periaatteisiin

mutta nyt sitten asiantuntijavaliokunnan lausunto siis juuri tältä osin on kokonaan syrjäytetty ja unohdettu eikä ole konkretisoitu näitä eri tilanteita

kiinteistöveroprosenttien ala ja ylärajoja tarkistettiin tälle vuodelle

nyt meillä on täällä käsiteltävänä uusi esitys taas tulevalle vuodelle ja hallituksen puolelta on viestitetty että tämä linja jatkuu eli todella myös seuraavalle vuodelle on odotettavissa näitä korotuksia

menikö minulta ohi vastasiko ministeri juuri tähän kysymykseeni että millä tavalla tämä asia saataisiin tavallaan toimivammaksi

siinä mielessä pidän sitä tosiaan valitettavana mutta toivottavasti vielä sitten eduskunta tekee nämä pykälämuutokset

mielestäni on kestämätöntä että yrityksen toimii toki haittaa tupu hupu toiminnalle tulee merkittävää haittaa kun tämä ongelma on

niin kuin edellisissä puheenvuoroissa on todettu verorasitus samanlaisista kiinteistöistä on pienituloisemmalle suhteellisesti rankin

rajamäki myös sen totesi että kun tätä tietä edetään ja ollaan etenemässä tässä mennään edelleen tasaveron suuntaan

kuntaministeri mainosti että nyt kunnilla on mahdollisuus näitä kiinteistöveroja jälleen nostaa ja tosiasiassahan tässä kuntapäättäjät pannaan tekemään tämä likainen työ

tämä ei ole tietysti tämän hetken kysymys eikä tärkein tässä laissa mutta varmasti tähän asiaan jollakin aikataululla joudutaan palaamaan

arvoisa puhemies

arvon kollegat hyvin tietävät että esimerkiksi tälle vuodelle muun muassa sosiaali ja terveyspuolen valtionosuuksissa on korvauksia kunnille verotulojen menetyksistä

arvoisa puhemies

kuitenkin on tärkeää se että ne joilla on liikuntaesteitä jotka ovat vammaisia iästä riippumatta jatkossakin saavat tämän palvelun tämän postiluukkukannon

totesin että jos rahaa on riittävästi niin käsittelyaikoja voidaan merkittävästi nopeuttaa

en väitä etteikö tätä salametsästystä valitettavasti olisi mutta tällaisiin lukuihin että joku sata sutta olisi salametsästetty en todella usko

toki tätä kautta myös varmasti tieto kiirii että täällä ei pysty jos on aiheettomasti tullut oleskelua pidentämään

olen aidosti huolissani siitä että kun tämä lakiluonnos tällä hetkellä tämmöisenä on siinä vaarana on tulla rahoitusongelma tälle yleispalveluyritykselle

mutta toki myönnän sitten myös että jos niin sanotut edut esimerkiksi toimeentulotuen kautta ovat merkittävästi paremmat kuin suurimmassa osassa eurooppaa niin toki tämä myös sitten houkuttelee yrittämään ja usein yrittämään yhä uudestaan

metsästystä jo nelisenkymmentä vuotta harjoittaneena voin kyllä todeta että metsästysseurat seuraavat erittäin tarkkaan riistakantoja alueillaan ja ne jo nyt rauhoittavat hyvinkin herkästi

on muistettava että eri alueilla ja eri kunnissa vaikutukset ovat varsin erilaisia ja tämä menettely on huolestuttavaa

se on samalla erittäin suuri työllisyyskysymys ja maksajiksi voivat joutua ja joutuvat jos siihen ajaudutaan kyseisen yrityksen työntekijät

ja niin edelleen

koppelo rauhoitetaan tai jotakin muuta että voitte hyvin levollisin mielin olla että tämä toteutuu jo käytännössä

arvoisa puhemies

toki ymmärrän että metsänomistajan etu on että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistetaan että puut kasvavat ja taimisto ei tukehdu ajatellen varsinkin semmoista heinikkoista maastoa

mutta niin kuin sanottu kaikki metsänomistajat eivät varmaan tätä omaa etuansa tiedosta ja vain siinä mielessä tivasin tuota taimen koon rajaa

viitaten ed

reijosen ja ed

hoskosen puheenvuoroihin jo aiemmin monessa yhteydessä tänä päivänä on tullut esille tämä huoli metsähallitukselle annettavasta tuesta pienpuun energiatuesta

arvoisa puhemies

minusta se on ymmärrettävää viitaten siihen että tosiaan laitokset eivät käy ellei niillä ole puuta

pulliainen totesi että tässä tilanteessa on pakko näin menetellä kun tuloveron kevennyksistä parempituloisten suurempituloisten kohdalla hallitus ei peräänny

toisaalta sitten myös on muistettava se että tällä on myös erittäin merkittävä työllistävä vaikutus

näitä rahoja olisi aivan hyvin voitu käyttää kuntien valtionosuuksiin ja tätä kautta tuoda helpotusta

toki ymmärrän että tietyin välein näitä veroja joutuu tarkistamaan mutta tässä tilanteessa vaihtoehtoja olisi ollut muita eikä pitäisi mielestäni tällä tavalla ja tällä huolestuttavalla tiellä mennä eli tasaveron suuntaan

vieläpä tosiaan niin kuin äsken totesin kiinteistövero kohtelee kun puhutaan saman arvoisista kiinteistöistä tällaisia henkilöitä joilla on pienemmät tulot ja puuta samalla harvoista kiinteistostani todella suhteellisesti ankarammin ja todella saattaa tietyllä alueella tietyissä kunnissa tiettyjä kuntalaisia erittäin

kun edellisen kerran vähittäiskaupan aukiolosta päätettiin oli niin kauppiailla kuin tietysti meillä edustajilla riippuen paikkakunnasta ja olosuhteista hyvin erilaisia odotuksia tämän lain vaikutuksista

muun muassa omalla paikkakunnallani en nyt kaikilta vähittäiskaupoilta lähikauppiailta ole kysynyt osoittautui että liikevaihto kohosi merkittävästi sunnuntaisin näissä pienissä kaupoissa niinä viikonloppuina eli suurimman osan vuodesta jolloin nämä isot vähittäisliikkeet eivät olleet auki

nyt sitten kun näitä aukioloaikoja ollaan hyvin ratkaisevasti lisäämässä uskon että aito huoli on sitten näissä lähikaupoissa

ainakin tämän nykyisen tilanteen pohjalta jo palautetta on tullut että noin puolet liikevaihdosta on sitten sunnuntaitten osalta vähenemässä kun isot ja pienet kaupat ovat yhtä aikaa auki

toki sitä myötä voi olettaa että myös toimintaedellytykset ainakin osalla näistä pienemmistä liikkeistä huomattavasti heikkenevät

nyt joka tapauksessa tämä laki täällä eduskunnassa viedään läpi ja sitten aika näyttää minkälaiset nämä vaikutukset kokonaisuuden kannalta ovat

kuitenkin myös henkilökohtaisesti voin todeta että aika vaikea on sitä ymmärtää niitä sunnuntaiaukioloaikoja tai itse ainakaan en ole niitä tarvinnut kaupassa vierailuun

toki ihmisillä on erilaiset tarpeet

henkilökohtaisesti varsin arveluttavana tätä uudistusta pidän mutta lopullisen kannan päätän tässä muutaman päivän sisällä

arvoisa puhemies

en täysin ymmärtänyt sitä mikä kohdistui allekirjoittaneeseen ja meidän lausuntotekstiimme mutta todella siinä viikonloppu oli edessä ja tietysti tulisi pyrkiä siihen että teksti luettaisiin valiokunnassa vielä että sitten jokainen voisi todeta vastasiko se tavallaan hänen ajatteluaan

mutta vain tuolta yhdeltä kohdalta näitä tulkintaerimielisyyksiä oli

mutta vielä suojeluarvoon totean sen että kun nyt näillä tietyillä pedoilla arvot on nostettu todella korkeiksi niin me toisaalta emme voi eksaktisti lähteä sanomaan sitä menetettyä kotieläintä oli se sitten vaikka koira ja rodulla ei tietysti minun mielestäni ole tekemistä käyttöarvo on sinänsä hyvinkin merkittävä ja ne tunnearvot

siinä mielessä suojeluarvolle en lähtisi laittamaan liian suurta arvoa eikä sen perusteella lähdettäisi tekemään oikeusmurhaa

on muistettava myös jos ajatellaan ei hyötyeläintä vaan esimerkiksi koiraa että sen kouluttamiseen menee todella hyvin paljon aikaa ja sillä myös siinä mielessä on omistajalle keskeinen merkitys

velkaneuvontapalvelujen kysyntä on viime vuosina ollut kasvussa erityisesti korkean työttömyyden alueilla muun muassa omassa maakunnassani pohjois karjalassa

tämänhetkinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen voidaan myös ennustaa ettei palveluntarve seuraavina vuosinakaan tule vähenemään päinvastoin

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri

tähän varsinaisessa puheenvuorossa esittämääni kysymykseen eikö tämä kun jatkossa ollaan vaatimassa suomen riistakeskuksen myöntämää lupaa näitten koirien kouluttamiseen ole vaikeuttamassa tavallaan tätä kouluttamista hyvinkin huomattavasti sitä kautta kun hyvin nopeasti pitäisi toimia kun tällainen vahinko sattuu ja päästä tämän kyseisen hirven tai ilveksen jäljille ja miksi se ei voi olla sitten riistanhoitopiireissä tai mikä se nimi tällä hetkellä onkaan

siitäkin huolimatta että vapaaehtoisia velkajärjestelyjä ja velkasovintoja tehdään paljon käräjäoikeuteen menevien hakemusten määrä on ollut viime vuosina kasvussa

esimerkiksi pohjois karjalassa talous ja velkaneuvonnassa on yksi henkilö vähemmän kuin aiemmin ja kaikkien maakunnan asukkaiden on haettava nämä palvelut joensuusta

samalla kuitenkin pohjois karjala on hyvä esimerkki maakunnasta jossa määräraha alijäämä on palveluita keskittämällä saatu kurottua umpeen ja kunnat ovat siten tiukasta taloustilanteesta huolimatta kyenneet omalta osaltaan järjestämään talous ja velkaneuvontapalvelunsa

minä en oikein tähän saanut vastausta että se on pantava sinne ylös ja jos tämä luvan saanti on vaikeaa niin kyllä tämä heijastuu sitten jatkossa myös että ei ole niin toimiva tämä srva toiminta kuin tällä hetkellä

toki on muistettava että miinuksena tässä on se että kun joensuun seutukunta on tietenkin parhaimmassa asemassa niin niillä henkilöillä jotka ovat kauempana tästä seutukunnasta on pitkä matka näitä palveluja hakea

haluan muistuttaa että kunnilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta vastata määrärahan riittävyydestä

tämä onkin eräissä kunnissa johtanut siihen että kustannusten jäädessä enenevässä määrin kuntien kontolle ne ovat irtisanoneet sopimukset

talous ja velkaneuvonnasta annetussa laissa edellytetään talousneuvontapalvelujen järjestämistä sekä ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyä

käytännössä tätä yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi asetettua ennalta ehkäisevää työtä on jo nykyisten määrärahojen puitteissa ollut hyvin vaikea toteuttaa koska varsinainen velkaneuvonta ja ylivelkaongelmien selvittäminen vievät velkaneuvojan ajan kokonaisuudessaan

kansalaisten velkaantumiskehitystä osoittavien eri indikaattorien perusteella voidaan olettaa että asiakkaita talous ja velkaneuvontaan on tulossa jatkossakin vähintään nykyisellä vauhdilla ellei ennalta ehkäisevään toimintaan saada lisää resursseja

myös henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tämä lakiesitys omalta osaltaan vähentää tätä niin sanottua näennäisviljelyä

kun nyt on tämä selvitys valmistumassa talous ja velkaneuvonnan toimivuudesta ja kehittämisestä niin toivottavasti tässä sitten myös nämä määrärahat asetetaan oikealle tasolle

mutta todella että nuoret viljelijät saisivat ostettua lisämaata lisäpeltoja mitkä ne keinot ovat on helpommin sanottu kuin tehty

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä en malta olla puuttumatta tähän pikavippiasiaan tästäkin asiasta on tässä talossa ollut puhetta

tuossa joku aika sitten käsiteltiin hallituksen esitystä pellon myynnin verovapaudesta määräaikaisesta verovapaudesta

nimittäin varmasti joitakin ja jonkin verran näitä myyntejä tapahtuu mutta varmasti siinäkin tämä verovapaus tietyllä tavalla pääomittuu sinne myyntihintaan

ne ovat pudonneet jyrkästi ja kyseisiin määrärahoihin tehdyt leikkaukset vaikeuttavat työttömyydestä kärsivien kuntien mahdollisuuksia toteuttaa yritysten toimintaympäristöä parantavia infrastruktuuriympäristöjä

mutta arvoisa puhemies kannattavuuden parantaminen todella tiloilla ja tämä tilusrakenteen eheyttäminen ovat isoja haasteita

eri puolilla maatamme löytyy vaikka kuinka paljon esimerkkejä että näillä on edistetty työpaikkojen syntymistä ja samalla tuettu alueellista ja paikallista työllisyyttä

jatkuvasti suoritetaan mittavia investointeja on kyse sitten lihakarjasta tai maitotiloista ja toki sen myötä rehun kulutus kasvaa

sdpn eduskuntaryhmä esittää tähän tuntuvaa euromääräistä korotusta

toisaalta me tiedämme myös että lannanlevitysdirektiivit säännöt ovat kiristyneet ja tämä välttämättä sitten aiheuttaa sen että tarvitaan lisämaata

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin sanoisin että tämä nykyinen tilatukiuudistus on monella tavalla haitallinen

me tiedämme että tuki on pääomittunut lähes täysin tänne peltoon ja se on nostanut ainakin joissakin tapauksissa pellon hintaa reilusti yli tämän tuottavuuden rajan

hän hyvin räikeästi syyllisti kunnat siis kunnat yleisesti eli siitä puheenvuorosta sai sen käsityksen että kunnissa seisotaan niin sanotusti tumput suorana

se on tietynlainen peliväline voidaan näin sanoa

varmasti me kaikki tiedämme tässä salissa että kunnissa on tehty monia rakenteellisia ratkaisuja niitä joudutaan myös tekemään jatkossa mutta käsipareja siellä tarvitaan joka tapauksessa

nyt sitten tähän lakiesitykseen jota käsitellään tosiaan on lisätty luopumiseen tämä vuokrausmahdollisuus ja mielestäni se on todella ihan hyvä asia

mutta niin kuin valiokunnassakin sanoin sanon tässäkin jotta tyylipisteitä ei kuitenkaan tämän läpivieminen ja käsittely valiokunnassa saanut ainakaan minulta vaan siinä jäi tietty runnomisen maku

eli todella puolin ja toisin tätä rakentavaa

todella on monia monia pellonomistajia vanhempia viljelijöitä jotka eivät missään tapauksessa ole maata myymässä peltoja myymässä

toki tämä tilatukiuudistus josta juuri puhuin omalta osaltaan mahdollistaa tällaisen näennäisviljelyn

nyt jos hyvinkin houkuttelee tämä vuokrausmahdollisuus luopumiseen niin tätä kautta tällä luovutuksen saajalla tilusrakenne näitten etujen puitteissa ehdottomasti paranee

meillä valiokunnassa kävi muutama viikko sitten myös nuoria tuottajia ja todella he toivat esille monia asioita jotka aiheuttavat tilan kehittäjille turhia kustannuksia

arvoisa puhemies

alatalon puheenvuoron alkuosaan ja tähän palvelusopimusdirektiiviin mutta sitten maatalouden puolelta

maa ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan geenimuunneltujen ja tavanomaisten kasvien rinnakkaiselolakia

eun vuoksi tuskin voimme estää näitten geenimuunneltujen kasvien viljelyä suomessa mutta suora lainaus tähän selonteosta

viljelijöillä pitää olla oikeus geenimuuntelusta vapaaseen tuotantoon ja kuluttajilla siitä vapaisiin tuotteisiin